totean että edellisen edustajan puheenvuorossa annettiin ymmärtää että hallitus olisi jo tehnyt ratkaisun sote järjestelmän rahoituksesta ja verotulojen tasausjärjestelmästä tämä ei pidä paikkaansa

mutta samaa mieltä olen siitä että verotulon tasausjärjestelmää ei tule kiristää vaan pääkaupunkiseutu tarvitsee voimavaransa

tulevaisuudessa entistä useampi asuu täällä ja tällä hetkellä tuo tulontasausjärjestelmä ei ole oikeudenmukainen

samanaikaisesti on meidän katsottava ensi vuotta pidemmälle jotta saamme valtiontalouden kestävälle pohjalle ja velkaantumisen kierteen katkaistua

taantuman laskua ei saa maksattaa lapsilla eikä heikompiosaisilla mutta myöskään kohtuuttomia vastuita ei tule siirtää tuleville sukupolville

vasemmiston puheista joita tänäänkin kuulimme kuultaa sen tyyppinen väite että valtiovallan toimin olisi voitu estää kaikki ne vaikeudet mitä maailmantalouden romahtaminen on aiheuttanut

kun sdp oli hallituksessa silloin luvattiin suunnata perusopetukseen ikäluokkien pienenemisestä vapautuvat voimavarat mutta silloin tämä lupaus petettiin eli kaikin tavoin epäuskottava on kyllä vasemmiston varsinkin sdpn vaihtoehto

arvoisa puhemies

jos me jostakin asiasta tässä salissa puhumme meidän pitäisi puhua niistä keinoista joilla me voimme edistää uusien työpaikkojen ennen kaikkea uusien yritysten syntyä

se minkä haluan tässä alleviivata ja myöskin nostaa esille missä sinivihreä hallitus on hyvin onnistunut on se että valtion menoja on tarkasteltava entistä luovemmin

ei voi olla niin että jokainen euro joka nyt on budjetissa tiettyyn asiaan laitettu olisi kohdennettu parhaalla mahdollisella tavalla ja että kaikki uusi tarvitsisi rahaa

ensi vuonna tapahtuva pienillä eläke työ ja etuustuloilla elävien ostovoiman vahvistaminen nostamalla kunnallisverotuksen perusvähennystä on tervetullutta ja kokoomukselle tärkeä tavoite

vaikeina aikoina tarvitaan vahvaa sosiaalista omaatuntoa

myöskin isyysvapaan pidentäminen kahdella viikolla ja hoitorahan korotus sekä sen ulottaminen yrittäjille olivat erittäin tervetulleita

kunta ja terveysjaosto teki huolella tekstit tähän mietintöön ja toivon todella että molemmat ministerit ottavat ne joululukemisekseen ja aloittavat lukemisensa tästä lastensairaalalausumasta ja toivon että otatte sen sydämiinne ja viette sen eteenpäin

samoin erinomainen asia oli eduskunnassa hallituspuolueen ryhmien tekemä parannus yrittäjien perheenjäsenten työttömyysturvan oikeudenmukaistamiseen

haluan sanoa arvoisa puhemies että kunta ja palvelurakenneuudistus on tärkein asia tällä hetkellä mutta jos katsotaan suomalaista terveydenhuoltoa hoitoon pääsy on heikentynyt

sinivihreä hallitus on luvannut korvata vanhemmuudesta aiheutuvia kustannuksia ja jakaa niitä nykyistä tasaisemmin ja tässä asiassa ei vieläkään ole edetty

tässä on nyt asetettu työryhmä joka tätä asiaa käsittelee mutta mitään mallia ei vielä tässä asiassa ole

toivon että peruspalveluministeri kertoisi mitä muita toimia tehdään jotta suomalaiset todella pääsisivät sinne terveyskeskukseen eikä pitäisi seisoa jonossa

täällä ed

mutta haluan sanoa sen että kovin ovat pieniä vielä ne teot mitä me ympäristön eteen teemme eli siinä on vielä ponnisteltavaa sinivihreällä hallituksella ja tulevilla hallituksilla

kotimainen ruoka luomu ja lähiruoka ovat erittäin tärkeitä asioita mutta niin ovat myös tuotannon läpinäkyvyys ja eettisyys ja siinä eläinten hyvinvointi

ihan viime päivinäkin asiantuntijat ovat todenneet että ministeriön omat päätökset ja alemmat säädökset ovat eläinsuojelulain ja lainsäädännön kanssa ristiriidassa

kysyn sitten vielä kun meillä on maataloustuotteiden menekin edistämiseksi laitettu satojatuhansia veronmaksajien rahoja vuosittain ja tänä vuonna on laitettu sianlihan edistämiseen niin olisiko ollut ehkä parempi vaihtoehto että nämä sadattuhannet eurot olisi laitettu siihen että oikeasti siellä sikatiloilla asiat olisivat olleet kunnossa

sote uudistuksen on nyt onnistuttava mutta tosiasia on se että on aika pitkässä kuusessa se milloin se vaikuttaa konkreettisesti sinne perusterveydenhuollon palveluihin

siellä työttömät eläkeläiset ja lapsiperheet joutuvat odottamaan ja tärkeintä on että jo tällä vaalikaudella tulee toimenpiteitä että peruspalveluita voidaan vahvistaa

olisi hyvä kuulla millä tavalla tuo kokeilu lähtee eteenpäin ja miten voisimme kannustaa kuntia käyttämään myöskin palveluseteliä enemmän niin että pk yrittäjät voisivat ketterästi tarjota niitä tärkeitä peruspalveluita lähellä ihmisiä

en nähnyt kelloa tuossa mutta arvoisa puhemies kysyn yhden asian johon eduskunta on viisi kertaa kiinnittänyt huomiota eli pidä kiinni hoitojärjestelmä päihdeäitien palvelut

voisiko olla niin että hallitus tämän seuraavan vuoden budjettiin toisi jos eduskunta nyt huolehtisi tästä viimeisen kerran

arvoisa puhemies

käsittelyssä on todellakin maatalousyrittäjien lomituspalvelua koskeva lainsäädäntöesitys ja haluan sanoa että tämä lakiesitys on kannatettava

todellakin tässä on tarkoituksena asettaa maatalousyrittäjät yhdenvertaiseen tilanteeseen työkyvyttömyyssijaisapuperusteen keston osalta riippumatta siitä mistä sosiaaliturvajärjestelmästä työkyvyttömyyden aiheuttama ansionmenetys tapaturma ja liikennevahingoissa korvataan

tämä esitys vähentää maatalousyrittäjiltä vaadittavien hakemusten määrää eli tämä on näitä hallituksen normitalkoita ja tämä on erittäin hyvä lakiesitys koska tämä helpottaa sitten maatalousyrittäjien arkea

tällä esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia

käymme tämän huolella läpi sosiaali ja terveysvaliokunnassa

arvoisa puhemies

itse uskon suomalaiseen työhön ja yrittäjyyteen ja siihen että suomen kansa on vaikeassa tilanteessa aina vahvimmillaan ja uskon että tästä nousemme

kun katsomme tämän eduskuntakauden viimeistä budjettia on todettava se että suuri ongelma on ollut koko eduskuntakauden se että emme ole saavuttaneet asetettuja tavoitteita ja tehdyt toimet eivät ole olleet riittäviä koska talouspoliittinen latu on muuttunut koko ajan heikommaksi

erityisen pettynyt olen siihen että hallituksen itse tekemä rakennepaketti ei ole edennyt niin nopeasti kuin olisi pitänyt ja monet rakenteelliset uudistukset ovat takunneet

eläkeuudistus sote uudistus

näitä on saatu pykälä eteenpäin ja siitä voi tässä vaikeassa tilanteessa olla myöskin iloinen mutta työtä on paljon vielä näissä tehtävänä

puheenvuoroani on tässä useasti kommentoitu ja totean että kommentoin opposition vaihtoehtoja siltä näkökulmalta miten te kykenette katkaisemaan velkaantumisen

se on sanottava että nykyinen hallituskoalitio on vastuullisempi tarjoaa paremman vaihtoehdon kuin nuo opposition vaihtoehdot joita tänään salikeskustelussa käytiin läpi

täällä edustaja tolppanen kommentoi puheenvuoroani

meille on täysin selvää että teidän paketeissanne lisätään valtion menoja mutta jos me haluamme turvata suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan meidän täytyy laittaa talous tasapainoon

edelleen on hyvin epäselvää säästäisikö keskusta leikkaisiko jostakin tasapainottaisitteko te budjettia vai ottaisitteko enemmän velkaa

siksi toivon nyt että kuntaministeri vastaa minun kysymykseeni joka oli valtiovarainvaliokunnan tämän kohdan mietinnön keskeinen asia

me haluamme varmistaa että tehtävissä muutoksissa on mallin nimi mikä tahansa mikä tahansa nyt valitaan olennaista on se että me kykenemme parantamaan julkisen palvelutuotannon tuottavuutta ja erityisesti sote ratkaisussa löytämään sellaiset hallintomallit että pystytään tekemään ratkaisuja jotka edistävät tuottavuutta ja tätä valiokunta edellytti

mutta yhtä lailla totta on se että juoksua on myöskin hallituksen parannettava muuten suomi on entistä vaikeamman tilanteen edessä

ydinkysymys ja tärkein tavoite on se että luomme edellytyksiä sille että yksityiselle sektorille syntyy lisää työpaikkoja

tervehdin tuota hanketta ilolla

tarvitsemme kannustavampaa verotusta toimivampia työmarkkinoita reilua työelämää kaikenikäisille tuottavampaa julkista sektoria ja kaikkia työhön kannustavaa sosiaaliturvaremonttia menomalttia ja osaamiseen ja koulutukseen panostamista

siihen että tätä keskustelua käydään hyvin laajasti yksi syy voi olla se että täällä oppositiopuolueet tarjoavat vain että ei käy ei kerta kaikkiaan käy ja vaihtoehtoa ei tässä vielä ole selvillä

kyllä tässä ehdotan että puhemiehistö harkitsisi tulevaisuudessa sitä että kun hallituksen budjettiesitys tulee saliin niin samalla tulisi myöskin opposition esitys että voisimme niitä vertailla ja käydä keskustelua yhtä jalkaa koska tämä on ollut hivenen turhauttavaa kun sieltä sanotaan vain ei käy ja vaihtoehtojen esittäminen on opposition tehtävä

haluan myöskin nostaa esiin huoleni että on arvioitava onko käsittelyssä oleva budjetti realistisella tasolla olemmeko siinäkin ylioptimistisia

olemme valtiovarainvaliokunnassa esittäneet pahoittelumme siitä että edelleen hallitus on tuonut eduskuntaan lakiesityksiä jotka ovat alibudjetoituja

esimerkiksi turvakotiasiasta käytiin täällä keskustelua ja päädyimme sitten eduskunnassa siihen ratkaisuun että emme halua lisätä kertaluonteisesti rahoja koska niitä ei ole kehyksessä vaan heitimme pallon takaisin hallitukselle

tärkeä eduskunnan tekemä muutos oli se että me lisäsimme yliopistotasoiseen terveydenhuollon tutkimukseen voimavaroja ja myöskin esitämme pontta jossa edellytetään tutkimusrahoituksen romuttamisen katkaisua koska on totisinta totta että tämän päivän tutkimus on huomisen vaikuttavaa ja kustannustehokasta hoitoa

toivon todellakin että tämä asia kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten asia on kunnossa kun seuraavaa talousarviota käsitellään

mutta ihan lopuksi haluan sanoa sen arvoisa puhemies että kun tämä ensi vuoden budjetti hyväksytään niin samalla hyväksymme valtion osuuden lastensairaalaan ja olen siitä erittäin iloinen

kokoomukselle oli hallitusneuvotteluissa todellakin olennaista että omaishoidon kehittämisessä otettaisiin selkeitä askelia eteenpäin kansallisen omaishoidon ohjelman viitoittamalla tiellä ja tässä esityksessä nyt niitä askelia eteenpäin otetaan

olalle niin oli tärkeää että hallinnonalalle oikeasti oikeita euroja panostetaan omaishoitajien jaksamiseen ja omaishoidon kehittämiseen

arvoisa puhemies

omaishoitajien jaksamisen tukeminen on inhimillisesti välttämätöntä mutta se on myöskin yhteiskunnalta kannattava investointi

muistuttaisin siitä asiasta josta eduskunta on useasti puhunut siitä että vähimmäistyökyvyttömyyseläkkeellä olevat ovat pahasti kannustinloukussa

tässä lakiesityksessä todellakin lisätään omaishoitajien oikeutta vapaaseen ja omaishoitajille järjestetään valmennusta ja täydennyskoulutusta sekä hyvinvointi ja terveystarkastuksia tarvittaessa näin lukee lakiesityksessä

muistutan myöskin siitä että eduskunnan naisverkosto on juuri eilen kokoontunut vanhemmuuden kustannusten tasaamisasian kanssa ja hallitusohjelmaan tuo asia on kirjattu

ja erittäin tärkeä on tuo muutos jolla vahvistetaan niiden henkilöiden oikeutta vapaaseen jotka toimivat käytännössä omaishoitajina ilman että siitä on tehty omaishoitosopimus

ministerille kyllä tässä totean sen asian jonka varmasti tiedätte että nämä pikavipit täystyöllistävät tuomioistuimia

olisiko mahdollista kun tässä on kysymys vanhemmuuden tukemisesta lasten asioista että poikkihallinnollisesti esimerkiksi kaste rahoista löydettäisiin rahaa yhdessä sosiaali ja terveysministeriön kanssa

ihan lopuksi totean vielä että on aivan selvää että turvapaikka asioiden käsittely hidastuu jos hallinto oikeudesta nyt lähtevät ne määräaikaiset resurssit jotka sinne laitettiin tätä tilannetta parantamaan

kun täällä ministerikin sanoi että on aivan selvää että tulee pullonkaula ja lisäkustannuksia maahanmuuttovirastolle niin eikö olisi järkevää että vielä katsottaisiin ehkä hallituksen piiristä asiaa kokonaistaloudellisesti ja tietenkin sitten täällä eduskunnassa tätä asiaa katsotaan kun jo nyt tiedetään että toiselle hallinnonalalle lisärahoja saadaan

eli sen vapaan käytön on oltava joustavaa niin että se palvelee sitten hoitajan ja hoidettavan tämän kokonaisuuden tarvetta

tämän valmennuksen ja koulutuksen antajina ovat olleet perinteisesti järjestöt ja on tärkeää että tämä järjestökokonaisuus mitä tämä merkitsee kun tämä lakiin kirjataan mitä tämä merkitsee järjestöille käydään tarkkaan sosiaali ja terveysvaliokunnassa läpi ja myöskin se mitä nämä terveystarkastukset merkitsevät kun tämä on kirjattu nyt tietenkin ensimmäistä kertaa lainsäädäntöön

toivottavasti tämä vahvistaa sitten kunnissa sitä että omaishoitajille tehdään näitä ennalta ehkäiseviä terveys ja hyvinvointitarkastuksia

ainakin omassa kotikaupungissani nämä ovat olleet tähän mennessä sähköisiä omahoitoa tukevia tarkastuksia ja toivon että saamme sitten vauhtiin sen että myöskin ihminen kohtaisi omaishoitajan

ja toivottavasti tuleva sote uudistuskin vahvistaa perusterveydenhuoltoa että omaishoitajat ja hoidettavat pääsevät ajoissa hoitoon

totean taloudellisista vaikutuksista että tämän esityksen tarkoitus on tukea palvelurakenneuudistusta ja myöskin muutosta kotihoitopainotteisemmaksi koko palvelurakenteessa ja parantaa hoidon laatua

sillä että me tuemme omaishoitajien jaksamista voimme myöhentää muun kodin ulkopuolisen hoidon tarvetta ja sitä kautta pienentää myöskin kuntien kustannuksia merkittävästi

nämä ovat tietenkin arvioita mutta suunta on oikea koska olemme vielä jäljessä siitä tavoitteesta mitä meillä olisi omaishoitajien määrä suomalaisessa yhteiskunnassa

haluan todeta näiden ruusujen lisäksi hieman risuja ja totean todellakin että hallitusneuvotteluissa totesimme että tämän tavoitteena on kehittää kaikenikäisten omaishoitoa

mutta tästä lakiesityksestä puuttuu nyt lapsivaikutusten arviointi ja pidän sitä harmillisena sen takia että hallitus on erityisesti luvannut tässä lapsivaikutusten arvioinnissa edetä ja nämä vaikutusarvioinnit puuttuvat niin tästä omaishoidon tuki lakipaketista kuin tästä perhehoidostakin ja haluan todeta että niin perhehoidossa kuin omaishoidon piirissäkin on paljon eri ikäisiä tarpeiltaan erilaisia lapsia joiden oikeuksiin ja hyvinvointiin nyt ehdotetaan muutoksia ja niihin näillä on merkittävä vaikutus

totean vielä lopuksi kun tässä puhutaan esimerkiksi omaishoidettavan vanhemman lomista että on kysymys tilanteesta jossa lapsi on erossa vanhemmastaan ja tämä on erityisesti semmoinen seikka mitä ykn lapsen oikeuksien komitea on todennut että siinä tilanteessa pitäisi arvioida nämä lapsivaikutukset

ja totean vielä että pääministeri sipilän hallituksen strategisessa ohjelmassa olemme todenneet että ratkaisujen suomi ohjelmassa on todettu että käyttöön otetaan lapsi ja perhevaikutusten arviointi ja mielestäni tämä lakipaketti jos mikä olisi ollut sellainen että nämä vaikutukset olisi pitänyt arvioida

mutta me palaamme tähän valiokuntatyössä